pitääkö se paikkansa että olemme käännyttäneet takaisin syyriasta tänne tulleita pakolaisia ja onko afganistan teidän mielestänne niin turvallinen maa että sinne voidaan käännyttää ja onko sinne käännytetty ihmisiä ja pitääkö tämä lakiesitys myös sisällään sen mahdollisuuden että ihminen käännytetään vaikka oikeuskäsittely hänen kohdaltaan olisi vielä kesken

arvoisa puhemies

jatkan hieman edellisestä puheestani jossa kiinnitin huomiota opettajien hyvinvointiin ja opettajien tärkeyteen siinä että saamme lapsistamme ja nuoristamme ja aikuisistamme maailman osaavinta väkeä

tärkeää on huolehtia myös varhaiskasvatuksen piirissä toimivien ammattilaisten jaksamisesta hektisessä arjessa

puheeni toisessa osassa keskityn nyt sen pohtimiseen kuinka koulutuspolitiikalla ja tällä talousarviolla vastataan talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen joka on hallituksemme kolmas suuri tavoite

on tärkeää että työvoimapulan uhatessa saamme kaikki lapset ja nuoret kiinni yhteiskuntaan ja työelämään sitten kun he koulusta valmistuvat

on esimerkiksi hyvä että maahanmuuttajanuorten valmentavaan lukiokoulutukseen varataan voimavaroja ja että nuorten ja aikuisten nopeampaa pääsyä työelämään helpotetaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella

on tärkeätä että opiskelijat valmistuvat kohtuullisessa ajassa hyvin tiedoin ja taidoin mukaan lukien sosiaaliset taidot ja ennen kaikkea oppimismyönteisin asentein

meillä on ongelmana se että valmistumisajat venyvät ja noin kolmasosa opiskelijoista ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa viivästyy

opinto ohjauksella kaikilla koulutusasteilla voidaan edistää opiskelun nopeutta ja työelämään sijoittumista

kuten sanoin on tärkeää että jokainen suomessa asuva pääsee osaksi tätä yhteiskuntaa ja tekemään työtä tässä tilanteessa kun ikäluokat eläköityvät ja meillä työntekijöistä tulee pulaa

jatkan vielä hieman nyt näistä suurista linjoista jotka ovat koulutuksessa tasa arvoisten palvelujen ylläpitäminen eri puolilla maata eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen koulutuksesta valmistumisen nopeuttaminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

näistä tasa arvoisista palveluista eri puolilla maata ja myöskin tästä rahoitusongelmasta on tänään kuultu ammattikorkeitten kohdalta

on aivan aiheellista kysyä riittävätkö rahat myös sitten pienempiin hankkeisiin

näitä täytyy tietenkin nostaa esille sitten syksyn budjettiriihessä

on itsestään selvää että tässä täytyy tehdä uudistus mutta on huolehdittava että se tehdään monenlaisin kriteerein valmistuneitten lukumäärän perusteella mutta myöskin alueiden sivistystarpeet ja työvoimatarpeet huomioiden

arvoisa puhemies

olen erittäin huolestunut etenkin lasten asemasta tässä hallituksen esityksessä

hallitusohjelmassahan lukee että alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään ja kehitetään säilöönoton vaihtoehtoja

tuolla oulun alueella oulun tilanteen tekee poikkeukselliseksi se että meillä on suuret syntyvyysluvut ja nuori ikäluokka kasvaa

tarkastusvaliokunnan vahva viesti homekoulujen korjaamiseksi on nyt kuultu ja näiden sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen maksaa kyllä itsensä takaisin terveinä lapsina ja yleensäkin ihmisten parantuneena terveytenä

täällä sanotaan näin

on viisasta sekä energiapoliittisesti taloudellisesti että työllisyyden kannalta että tämä hallitus ei ottanut hätiköidysti kantaa hataralla pohjalla makaavaan ydinvoimakysymykseen

on hyvä että hallitus aikoo parantaa luovan työn tekijöitten toimintaedellytyksiä

naisten toimeentulo taiteen aloilla on keskimäärin miehiä heikompaa ja hallituksen tarkoituksena on talousarviossa huomioida myös tämä tärkeä seikka

olen käynyt tällaisessa säilössä ja voin sanoa että se ei ole todellakaan lasten tai lapsiperheiden paikka

lapsen paikka on lastensuojelun vaatimukset täyttävä yksikkö

kun opettajista tulee pulaa ja lastentarhanopettajista tulee pulaa niin minäkin toivon että oulun yliopisto opetusministeriön tuella voisi vielä harkita tätä kajaanin opettajankoulutuslaitoksen mahdollista elvyttämistä

nämä uusiutuvat energialähteet sisältävät maatalouden tuottaman bioenergian hakkeen biokaasun ja jo käytössä olevan vesivoiman ja auringon ja jätteiden hyötykäytön

näissä säilöissä lapset joutuvat todistamaan mitä oudoimpia ja väkivaltaisiakin tilanteita kun ihmisiä sitten käännytetään ja viedään maasta pois

tällä puhtaalla teknologialla on kysyntää maailman suurissa kaupungeissa kun ne yrittävät vähentää ilmastolle haitallisia päästöjä ja kun ne yrittävät hävittää ihmisten ja eläinten tuottamia jätteitä ja taata asukkailleen puhtaan veden saannin

myöskään unhcrn suosituksen mukaan yksin tulleita lapsia ei tulisi ottaa säilöön lainkaan vaan heidät tulisi sijoittaa lastensuojelun yksiköihin

jos tätä hallitusohjelmaa katsoo ympäristön näkökulmasta ympäristösilmälasein sisältää se monia hyviä asioita

on viisasta kirjata hallitusohjelmaan että suomen ulkopolitiikan tavoitteena on kansainvälisen vakauden turvallisuuden rauhan oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen sekä oikeusvaltion demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen

näiden viisaiden tavoitteiden joita suomi on asettanut ulkopolitiikalleen valossa onkin suorastaan kauhistuttavaa kuunnella sellaista puhetta mitä valitettavasti tänään edustaja saarakkala puhui että suomen tulisi sulkea rajansa maailman kaikkein hädänalaisimmilta ihmisiltä

he ovat juuri niitä haavoittuvimpia ihmispoloja vailla suojaa ja turvaa usein vanhempansa menettäneitä lapsia yksinhuoltajaäitejä sotien uhreja ja niitä ihmisiä joilla ei ole yhtään yhtään mitään

mietinkin kuinka inhimillinen olisi näiden poliitikkojen yhteiskunta onneksi heitä on harvoja mutta kuitenkin jotka sulkevat silmänsä maailman kaikkein kurjimmilta ja haluavat irrottaa suomen kansainvälisistä sopimuksista jotka perustuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiselle

arvoisa puhemies

alkaa aika loppua kesken ja taidankin varata vielä toisen lyhyen puheenvuoron tuolta paikalta

haluan vain sanoa että minusta tämmöinen ympäristömerkki on hyvä

on myöskin kuluttajien kannalta hyvä tietää millä tavalla tuote on tuotettu ja samalla sitten taataan että eurooppalaisilla kuluttajilla on samanlainen tieto ja samanlaiset standardit

päinvastoin kuin perussuomalaiset tässä ympäristöasiassa näen tämän oikein hyvänä asiana

tässä ovat lappilaisedustajat hienosti ja hyvin puhuneet tästä ilo sopimuksen ratifiointiprosessin monimutkaisuudesta ja siitä että se ei ole suinkaan helppo asia

nähdäkseni ilo sopimuksen henki on se että se kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta eikä identiteettiä oikein voi ulkoa käsin määritellä

siinä mielessä on ihan hyvä että tämä kirjaus on suhteellisen väljä ja nähdäkseni se kyllä edellyttää erittäin syvällistä työskentelyä ja pohdintaa

ennen kaikkea sen pohdinnan ja työskentelyn täytyy tapahtua saamelaisvetoisesti näin näkisin ja sen yhteisymmärryksen täytyy löytyä saamelaisten kesken

haluaisin puhemies vielä sanoa että meille kaikille on tietysti helpottavaa tietää että nyt lapsilisän ikävä leikkaus hyvitetään perheille verovähennyksellä

sen sijaan nämä hallitusohjelmaan kirjatut asiat yliopiston perusrahoituksen lisäys perusopetuksen laadun kehittäminen koulutuksen eriarvoisuuden vähentäminen koulutuksen pilviväylän kehittäminen ovat hyviä asioita

sen sisällytän tuohon koulutuksen laadun varmistamiseen ja kehittämiseen että siihen kuuluu tämä opettajien täydennyskoulutus

siihen kuuluu myöskin sukupuolitietoinen kasvatus ja koulutus sillä tavalla että meidän täytyy arvostaa tyttöjä ja poikia erilaisia tyttöjä ja poikia ja katsoa heitä lapsina joille taataan sitten parhaat edellytykset päästä parhaimpaansa ja oppia omalla tavallaan

on tärkeää että pidämme huolen siitä että maamme asukkaita kohdellaan samanarvoisesti riippumatta siitä missä ihminen elää

siksi on tärkeää että syksyn budjettiriihessä katse käännetään muualle maahan ja kiinnitetään tietoisesti huomiota muualle maahan olipa kyse sitten liikennehankkeista tai lukioverkon tiivistämisestä tai tutkimus ja kehityshankkeista

vanhana kemiläisenä näen erittäin tärkeänä myös sen että pidämme yllä ja hyvässä kunnossa rautatieyhteyttä eurooppaan ja varmistamme kemitornio rautatien sähköistämisen

on tärkeää että pidämme huolen ruuan tuotannosta eri puolilla maata ja että pysäytämme eriarvoistumisen maan eri osien välillä kaupunkien sisällä ja asuinalueiden välillä

arvoisa puhemies